hänelle on yhdentekevää se kuinka suuria kustannuksia lääkelaitoksen pakkosiirrosta kuopioon tulee koska tämä siirto tapahtuu hänen vaalipiirinsä alueelle

täytyy sanoa että kun tiedän puhemiehen tarkasti seuraavan muun muassa keskustan tapahtumia niin se kamppailu mitä lääkelaitoksen henkilökunta on käynyt tätä prosessia vastaan on aikaansaanut sen että keskustan vaalitappio kaksissa peräkkäisissä vaaleissa on ollut osin seurausta siitä kamppailusta mitä lääkelaitoksen henkilökunta on käynyt

ja tätä tosiasiaa keskustapuolueen johto ei valitettavasti omissa vaalianalyyseissaan ole valmis huomioimaan vaikka näin on asianlaita koska lääkelaitoksen kamppailusta on tullut valtakunnallisesti merkittävä tapahtuma

se on tullut esimerkiksi tästä pakkoalueellistamista vastaan käytävästä ja järjetöntä alueellistamista vastaan käytävästä kamppailusta

kuinka on mahdollista että on perustettu valvira ja on perustettu ter veyden ja hyvinvoinnin laitos ilman että alueellistamisasetuksen mainitsemaa alueellistamisselvitystä on tehty näiden osalta lainkaan

ongelmana herra puhemies on se että tämä pakkosiirto on tekeillä nyt tämän alueellistamisen mantran nimikkeen alla

ja kuitenkin kun katsomme niitä ohjeita joita alueellistamisesta on esimerkiksi valtiovarainministeri on tehnyt alueellistamisen käsikirjan niin sen antamia ohjeita ei noudateta kun on laadittu lääkelaitosta koskeva alueellistamisselvitys

valtion tuottavuusohjelmasta muuten myös viis kunhan lopputuloksena on pakkosiirto kuopioon

mutta pääosa kokoomuksesta ja kokoomuksen johto kannattaa tätä pakkosiirtoa ja on ilmeisesti sopinut keskustan kanssa siitä että tietyt laitokset jäävät helsinkiin ja tietyt laitokset siirtyvät muualle

sen takia herra puhemies olen sitä mieltä ja ehdotan että lakiesitykset hylätään

itse olen alueellistamisen kannattaja ja olen tukenut alueellistamista myös silloin kun se on herättänyt erimielisyyksiä esimerkiksi oman puolueeni sisällä

mannisen pitäisi alueellistamisen asiantuntijana tietää että lääkelaitosta koskevassa kysymyksessä alueellistamislain tavoitteet on sivuutettu

miten on käynyt

ministeri hyssälä on tehnyt alueellistamispäätöksen jostain jota ei tuolloin ollut edes olemassa eikä lakiehdotusta joka nyt on käsittelyssä alettu edes laatia vielä silloin

tällä tavalla kansanedustajat asetettiin kumileimasimen asemaan jotta huonosti valmisteltu kabineteissa poliittisesti päätetty alueellistaminen vietäisiin väkisin päätökseen

tämä ei ole kansanvaltaista päätöksentekoa jota tämä laki alueellistamisesta edellyttää

se saattaa olla hieman monimutkaisempi kuin yhden töpselin irrottaminen helsingistä ja sitten töpselin paneminen kuopioon seinään kiinni

tämän laitoksen jota nyt ollaan siis pakkosiirtämässä kuopioon nimeksi ei olekaan tulossa lakes vaan nyt konsultti on saanut paljon rahaa että hän on keksinyt uuden nimen

mutta mielenkiintoista olisi kyllä ottaa selvää kuinka monta kymmentä tuhatta euroa konsultti on saanut siitä että hän ensiksi keksi nimen lakes joka on eräällä toisella instituutiolla jo olemassa ja jota ei voida käyttää

kähkönen oikein se että kun kehitysalueilla esimerkiksi lopetetaan valtion toimintoja ja työntekijät joutuvat näin huonosti kohdelluiksi kostoksi rangaistaan sitten työntekijöitä pääkaupunkiseudulla

me olemme molemmilla alueilla työntekijöiden etujen puolella

lopuksi unohdin vain todeta sen että kannatan ministeri hyssälän valintaa kansaneläkelaitoksen pääjohtajaksi koska siinä tehtävässä hän saa huomattavasti vähemmän aikaan haittaa kuin tässä nykyisessä tehtävässään